niitä tietokoneita ei ole käytetty toimintatapojen uudistamiseen vaan vanhojen prosessien automatisointiin

olemme saaneet automatisoitua tehottomuutta

miten tässä tärkeässä kärkihankkeessa taataan että emme toista vanhoja virheitä vaan digitalisointi johtaa aidosti toimintatapojen ja prosessien radikaaliin uudistamiseen ja kääntää julkishallinnon työn tuottavuuden kasvuun

esimerkiksi yritysten taloustietojen reaaliaikaista xbrl raportointia on valmisteltu jo vuosia sitä ei vain ole otettu jostain syystä käyttöön

keskityn siis vain yhteen hallitusohjelman kappaleeseen joka on jäänyt keskustelussa vähälle huomiolle vaikka se tulee muuttamaan valtion ja kuntien toimintaa perusteellisesti ja peruuttamattomasti

sovittamaan julkishallinnon tietojärjestelmät yhteen mahdollisimman pikaisesti keskittämään ja vahvistamaan julkisen sektorin it konserniohjausta sekä mahdollistamaan julkisen sektorin hallussa olevan tiedon avaamisen ja saatavuuden tietosuojaa vaarantamatta

kaksi ensimmäistä tavoitetta liittyvät kiinteästi toisiinsa sillä nimenomaan julkisen sektorin it konserniohjauksen puute on johtanut siihen etteivät julkishallinnon tietojärjestelmät toimi yhdessä

ei missään järkevässä parlamentissa tuhlata enää rahaa saati aikaa plaraamalla huojuvia paperipinoja vaan asiat ja asiakirjat käsitellään sähköisesti

esimerkiksi virossa koko lainsäädäntöprosessissa on vireillepanosta lähtien vain yksi ainoa vaihe jossa lakiesitys on paperilla

se kun presidentti vahvistaa lain allekirjoituksellaan kynällä paperilla vaikka voisi hoitaa myös sen sähköisellä allekirjoituksella joka on ollut virossa jo vuosia yleisessä käytössä

viron sähköinen lainsäädäntöprosessi on paitsi suomalaista edullisempi myös läpinäkyvämpi ja demokraattisempi sillä lainsäätämisen kaikki vaiheet ovat verkossa kansalaisten arvioitavissa

nyt hallitus on päättänyt ottaa tilanteen haltuun

arvoisa puhemies

hallitusohjelman kolmannella tavoitteella julkisen sektorin tietojen avaamisella on kuitenkin vielä kauaskantoisemmat vaikutukset kuin tietohallinnon järkeistämisellä

julkisen sektorin organisaatioilla valtiolla ja kunnilla virastoilla ja viranomaisilla on tietokannoissaan paljon laadukasta julkista tietoa jota ei hyödynnetä yhteiskunnassa läheskään niin paljon kuin olisi mahdollista

monessa tapauksessa viranomaiset joutuvat keräämään samoja tietoja moneen kertaan koska se tulee halvemmaksi kuin toisten viranomaisten jo valmiiksi keräämien tietojen käyttö

kun julkiset tiedot ovat eheinä kiistämättöminä luotettavasti ja avoimesti kenen tahansa käytettävissä ihmiset voivat itse luoda eri tietolähteitä yhdistäviä sähköisiä mashup palveluita jotka avaavat julkista päätöksentekoa ja hallintoa

arvoisa puhemies

ensi keväänä kirjoitettavaan seuraavan hallituksen ohjelmaan on kirjattava avaamisen seuraava vaihe viranomaisten velvoittaminen tietokantojensa avaamiseen

ei se suomeltakaan voi paljon sen kauempaa viedä

se jää nähtäväksi samoin se onko tuloksena joukkoliikenteen väheneminen kuntien maksuosuuden nousu vai lippujen hinnan korotus tai kenties kaikki kolme

näin vihreästä näkökulmasta joukkoliikenteen alasajo ja kävelyn ja pyöräilyn laiminlyöminen ovat yksinkertaisesti poikkeuksellisen tyhmiä poliittisia valintoja

erityisen hämmentäväksi hallitusohjelman liikennepolitiikka osoittautuu kun sitä vertaa hallituskauden kärkihankkeisiin joista hallitusohjelmassa nostetaan esiin muun muassa liikenteen muuttuminen palveluksi

tulevaisuudessa ihmiset voivat kännykkäliittymän tyyppisenä palveluna saada esimerkiksi tietyn määrän matkoja joukkoliikenteellä robottiautolla tai kaupunkipyörällä

tänä keväänä käytännössä kaikki puoluejohtajat tarjosivat vaalikeskusteluissa digitalisaatiota lääkkeeksi kaikkiin suomen ongelmiin mutta varoivat visusti kertomasta mitä se on

siksi olenkin hieman ihmeissäni mikseivät hallitusohjelman lukuisat sinänsä hyvin kannatettavat digitalisaatiokirjaukset näy ohjelman ratkaisujen suomi liitteessä jossa listataan hallituksen suunnittelemat leikkaukset ja investoinnit oletettuine taloudellisine seurauksineen

hallitusohjelma tuokin mieleen kataisen hallituksen ohjelman jossa puhuttiin etätunnistamisesta älykkäistä sähköverkoista älyliikenteestä identiteettivarkauksista sähköisestä esteettömyydestä avoimesta lähdekoodista kokonaisarkkitehtuurista verkkolaskutuksesta vain joitakin mainitakseni

no viestinnän tietoyhteiskuntakaari kyberstrategia ja sähköinen ylioppilaskirjoitus sentään etenivät mutta valtaosin kataisen hallituksen ohjelman lupaukset suomen digitalisoimisesta jäivät toteutumatta

aivan kuin investoinnit koulujen oppimisympäristöihin yhden luukun digitaalisiin julkisiin palveluihin teollisen internetin sovelluksiin kokonaisarkkitehtuuriin ja hallinnon prosessien digitalisointiin tapahtuisivat itsestään

arvoisa puhemies

ilman tieto ja viestintätekniikan mahdollistamia radikaalisti uusia toimintatapoja ilman sitä kuuluisaa tuottavuusloikkaa meidän on turha haaveilla suomen julkisen talouden tasapainottamisesta

ilman rohkeaa digitalisaatiota meidän on turha kuvitella säilyttävämme nykyinen elintasomme ja hyvinvointipalvelumme

arvoisa herra puhemies

tässä keskustelussa on keskitytty suomen energiahuoltoon ja ehkä hieman sähkön tuontiin venäjältä ja sähkön vientiin saksaan mutta ydinvoimalla on myös maailmanlaajuisia vaikutuksia

eikä se maan hyvä mainekaan välttämättä mitään takaa ihmiset ovat ihmisiä maasta riippumatta

mutta onko meillä suomalaisilla oikeutta kieltää muita maita rakentamasta ydinvoimaa jos käytämme sitä itse

jos jo nyt ylivoimainen enemmistö suomalaisista vastustaa ydinvoiman lisärakentamista suuronnettomuuden jälkeen valtaosa suomalaisista todennäköisesti vastustaisi ydinvoimaa ylipäätään vaatisi myös jo käytössä olevien voimaloiden sulkemista

ydinvoimalla on myös kiinteä suhde ydinaseiden leviämiseen

ei iranille ihan pikkuseikan vuoksi ole asetettu pakotteita kun se ei ole päästänyt iaean tarkastajia voimaloihinsa tarkistamaan nimenomaan tätä asiaa

paljon puhutaan myös ydinjätteen kierrättämisestä uudeksi ydinpolttoaineeksi edullisesti louhittavat rikkaat uraanimalmiot kun alkavat loppua ja ydinjätteen louhinnan ympäristöhaitat käyvät yhä suuremmiksi

luotammeko siihen etteivät suomalaiset päättäjät meidän seuraajamme sorru samaan seuraavan sadan vuoden aikana

olemmeko me suomalaiset niin paljon viisaampia kuin monet muut maailman kansat ovat olleet

tästä keskustelusta tuntuu unohtuneen että kyse on liikenne ja viestintäministeriön hallinnonalasta

digitalisoituvassa maailmassa viestinnän merkitys yhteiskunnalle on kuitenkin yhä suurempi ja se muuttaa radikaalisti myös liikennettä kuten valiokunnan puheenjohtaja muistutti

esimerkiksi laajakaistayhteyksien saatavuus ja laatu sähköisten palveluiden turvallisuus ja palvelinkeskusten edellytykset ovat kaikki ajankohtaisia kysymyksiä jotka tulisi huomioida myös talousarviossa puhumattakaan lähivuosien tarpeista

suomalaisten palveluiden ja tuotteiden kilpailukyvyn palauttamiseksi meidän on parannettava suomalaisten tuotteiden ja palveluiden laatua sekä suomalaisen työn tuottavuutta

arvoisa puhemies

kuten tuotantotalouden perusopintojaksolla opetettiin tuottavuutta nostetaan investoimalla ei palkkoja laskemalla ei työaikoja pidentämällä vaan investoimalla työvälineisiin osaamisiin ja toimintatapoihin

jos hallitus haluaa aidosti parantaa kilpailukykyä sen pitäisi kaikin tavoin kannustaa työnantajia investoimaan tuottavuuteen

investoinneista tärkeimpiä ovat toimintatavat sillä jos uudet työvälineet eivät muuta toimintaa tuloksena on helposti niin kutsuttu tuottavuusparadoksi

selitykseksi paljastui se että tietotekniikka nostaa tuottavuutta vain jos sen avulla mahdollistetaan uusia toimintatapoja muuten tuloksena on automatisoitua tehottomuutta

hallituksen haasteena onkin keksiä miten kannustaa yrityksiä tekemään aito digiloikka uudistamaan radikaalisti toimintatapaansa ja liiketoimintamallinsa uuden tekniikan avulla jos ja kun ne eivät itse sitä ymmärrä

arvoisa puhemies

laadun kehittäminen kilpailijamaita nopeammin edellyttää kilpailijamaita parempaa tutkimusta ja parempaa koulutusta jotka mahdollistavat ne kuuluisat innovaatiot tuoteinnovaatiot tuotantoinnovaatiot ja liiketoimintainnovaatiot

yhtä hyvin voidaan sanoa että yhdessä kuukaudessa maailma muuttuu yhtä paljon kuin aiemmin vuodessa ja tästä seuraa se paha puoli että osaaminen vanhenee hyvin nopeasti jos sitä ei jatkuvasti käytetä

aiemmin selvisi kahdella jopa kolmella tutkinnolla

pukua tai kolmella ammattitaidolla koko työuransa mutta jatkossa ei koskaan enää voi olla koko ajan tehtäviensä tasalla vaan jatkuvasti täytyy opetella uutta ja se osaaminen ja vanhat saavutukset vanhenevat kuukausissa eivät vuosikymmenissä

arvoisa puhemies

moni on täällä ihmetellyt ennusteiden ristiriitaisuutta on sitten kyse sähkönkulutuksesta hinnasta tai tuotantotavoista tulevina vuosina